siellä on ollut työn alla nimenomaan se mikä on niiden ervojen rooli joita on sovittu olevan viisi kappaletta ja sitten se mikä on se perustaso koska nythän meillä on tällä hetkellä neljä eri tasoa meidän sosiaali ja terveydenhuollossa ja erityisesti terveydenhuollossa

kyllä joka ikinen kerta tulee sieltä lisää tietoa ja tavoite on että yhdessä tämän kuntarakennelain kanssa on sitten myöskin tieto siitä miten sote puolella mennään eteenpäin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

keskustelua edustaja taimela olkaa hyvä

myönnän viisi vastauspuheenvuoroa edustajille gustafsson myller feldt ranta katainen ja kopra ja sen jälkeen mennään puhelistaan ja katsotaan sitten miten asiat etenevät

ministeri vehviläisen seurassa vietämme nyt vähintäänkin tunnin

edustaja gustafsson vastauspuheenvuoro

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

anneli kiljunen ja se on todella sellainen vakava kysymys tietysti miten heitä riittää kun esimerkiksi lainsäädäntö edellyttää yliopistososiaalityöntekijöitten palkkaamista ja niin edelleen

me olemme nyt ministeriössä pohtineet nimenomaan näitä tehtäväkuvia ja antaneet niistä suosituksia kunnille ja sen lisäksi opetusministeriön kanssa keskustelleet siitä voitaisiinko lisätä sosiaalityöntekijöiden koulutusta muun muassa muuntokoulutuksella sosionomeista

ministeri hyssälä on tehnyt hyvää työtä tämän masto hankkeen kautta nimenomaan edistääkseen sitä että työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei olisi niin valtava kuin se tällä hetkellä on koska todellakin mielenterveys on meillä suurin työkyvyttömyyseläkkeiden syy

siellä nimenomaan ovat mielenterveys ja päihde yhdessä ja se on minun mielestäni tosi iso askel että me saisimme nämä yhteen koska monesti näillä ihmisillä on molemmat ongelmat eikä heitä luukutettaisi sitten paikasta toiseen

nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä on varmasti hyvin monia eri keinoja ja siinä ei yksi keino riitä mutta tässä on muutamia muun muassa se että työllisyyttä lisättäisiin ja mahdollistettaisiin myöskin kannustavalla sosiaaliturvalla

asia

on myöskin tärkeää että mielenterveyspalvelut ovat kunnossa ja siihen me pyrimme myöskin koska sillä yhtenäistetään näitten nuorten mielenterveysikärajoja

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

tällä kaste ohjelmalla yritetään saada nimenomaan apua sille koko yhteisölle ja perheelle että sitten nuoret pystyisivät pääsemään siitä mahdollisesta kierteestä pois

asia lähetettiin talousvaliokuntaan

keskeyttämisen vähentäminen on tosi tärkeä asia oppilashuollon menetelmin ja oppisopimuskoulutus on tärkeä metodi tähän ja kaiken kaikkiaan se että kiinnitämme erityistä huomiota kasi ja ysiluokkalaisiin koska nämä ovat sellaisia riskiryhmiä

ministeri rehn olkaa hyvä

varhaiskasvatuksen neuvottelukunta tekee hyvää työtä pohtii nimenomaan mitä erityismuutoksia päivähoitolakiin pitäisi tehdä mutta sitten lähtee rakentamaan myös lakia varhaiskasvatuksesta

siellä kuvataan jatkumo sieltä päivähoidosta ihan sinne kouluun asti

toimiva terveyskeskus ohjelma vastaa terveyskeskuksen ongelmiin ja täällä toitte ed

toimiva terveyskeskus ohjelma ja terveydenhuoltolaki ovat niitä keinoja joilla me nyt tähän yritämme sitten saada jotain apua

nyt me olemme valtiokonttorin kanssa tehneet hyvää yhteistyötä ja käynnistäneet tällaisen keskustelun siitä mitkä ovat tulevien vuosien toimenpiteet

nimittäin edellisellä kaudella tehtiin tämä hyvä veteraanipaketti ja sitä on viety hissun kissun eteenpäin mutta nyt se on hyvä päivittää ja katsoa mitä nyt sitten tarvitaan

maatalouslomituksesta

olen itsekin sitä mieltä että on hienoa että on saatu lomapäiviä lisää maatalousyrittäjille ihan jaksamisenkin tähden mutta nyt on sitten se probleema mistäs lomittajat

tämä on nyt palkkauskysymys ja työaikakysymys ja yleensäkin kaiken kaikkiaan työehtosopimuskysymys jossa tarvitaan sitten muitakin kuin sosiaali ja terveydenhuoltoa

ja vielä siihen vastauspuheenvuorolistaan koska täällä mainittiin edustaja feldt ranta ja kuitenkin edustaja viitanen haluaa vastata olkaa hyvä

kun paras hanke etenee niin ensihoidolla ja sairaankuljetuksella tulee olemaan suurempi rooli koska nyt kun terveyskeskuksia ja päivystyksiä keskitetään se tarkoittaa sitä että pitää olla hyvä kuljetus ja ensihoito pitää varmistaa

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

ministeri rehn olkaa hyvä

mennään puhujalistaan ja sitten voidaan lisääkin keskustella mutta tässä vaiheessa edustaja skinnari olkaa hyvä

arvoisa herra puhemies

esityksen mukaan liikenteen turvallisuusviraston käyttöön säädettäisiin eun meri ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksista annetun asetuksen valvomiseksi uusia valvonta ja sanktiokeinoja

liikenteen turvallisuusvirasto vastaa liikematkustajien ja vammaisten sekä liikuntarajoitteisten matkustajien osalta eu asetuksen mukaisten valitusten käsittelystä ja asetuksen noudattamisen valvonnasta

yrityksiä joihin liikenteen turvallisuusviraston valvontakeinot voivat kohdistua ovat laivaliikenteen harjoittajat terminaalinpitäjät matkanjärjestäjät matkatoimistot ja muut lipunmyyjät

tässä ten t ydinverkossa jota siis todella eu pystyy rahoittamaan menee se systeemi sillä tavalla että siinä painotutaan nimenomaan tähän ydinverkkoon ja liikennevirasto arvioi nyt syksyn aikana ne hankkeet mitkä voisivat olla sellaisia jotka sitten sen eun kautta haettaisiin

esityksellä on myönteinen vaikutus kansalaisten asemaan ja esteettömyyteen koska se parantaa liikenteen turvallisuusviraston keinoja tehokkaasti valvoa eu asetuksen noudattamista liikematkustajien ja vammaisten sekä liikuntarajoitteisten matkustajien osalta

kun täällä kysyttiin onko turkuhelsinki nopea rata yksi näistä niin sen meidän liikennevirasto on kyllä vahvasti arvioinut että se mahdollisesti on yksi sellainen jota voisi ajatella sinne

kiitos

mehän haimme jos katsotte meidän tuottaa talousarvioesitykseen liikenneministeri on niin siellä liikenneministeriön talousarvioesityksen tälle lisää rahaa mutta valitettavasti se ei mennyt läpi

hallituksen esityksellä rautatielain ja ratalain muuttamisesta pantaisiin kansallisesti täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta eli niin sanottu rautatiemarkkinadirektiivi

hallituksen esityksen keskeisenä tavoitteena on turvata että kaikilla rautatieliikenteen harjoittajilla olisi yhtenäiset edellytykset saada rautatieliikenteen harjoittamiseen tarvittavia tukipalveluja siitä riippumatta kuka näitä palveluita tarjoaa

ei ole

tällä pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus myös siinä tilanteessa että palvelujen tarjonnasta vastaa määräävässä markkina asemassa oleva rautatieyritys

sellaistahan aikoinansa on suunniteltu nimenomaan tätä vinjettimaksua mutta kun siinä oli tavoite se että pystyttäisiin kotimaisille yrittäjille sitten kompensoimaan se sieltä polttoaineverotuksesta niin se ei ole tällä hetkellä nyt mahdollista ja nyt haetaan sitten uutta mallia

olen itsekin sitä mieltä että tällainen pitää rakentaa suomeen mutta se pitää pystyä sitten kompensoimaan kotimaisille kuljetuksille

rataverkon haltija voisi ottaa käyttöön esimerkiksi erilaiset maksuporrastukset joilla se voisi kannustaa rautatieliikenteen harjoittajia vähämeluisimman kaluston automaattisen junien kulunvalvontajärjestelmän sekä uusien palveluiden käyttöön ottamiseen

esitys myös edellyttäisi että merkittävät yksityisraiteen haltijat otettaisiin ratakapasiteetin jakamista palveluita ja rataverkon hinnoittelua koskevan sääntelyn piiriin

kun te peräänkuulutatte yksittäisille tienkäyttäjille maksuja niin kyllä minun mielestäni on oikeus ja kohtuus että yritykset ovat mukana myöskin

satamaraiteiden osalta komissio on esittänyt että ulkomaankaupan merisatamien lisäksi myös joensuun satama pitäisi ottaa sääntelyn piiriin koska joensuun satama on omilla verkkosivuillaan mainostanut itseään merkittävänä satama ja raideyhteytenä venäjän markkinoille

sitten täällä kysyttiin tästä raatekankaan risteyksestä

siitä lupaan toimittaa teille lisää tietoa

hallituksen esityksessä esitetään ratalakiin uutta säännöstä jonka mukaisesti liikenne ja viestintäministeriö laatisi yhteistyössä sidosryhmien kanssa rataverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman

ja sitten puhujalistaan

ne suunnitelmat eivät tällä hetkellä ole vielä valmiit me emme tarkalleen tiedä mitä se tarkoittaa rahassa mutta valtiohan on luvannut siihen tulla tukemaan

minä ymmärrän oikein hyvin sen miten paljon on tullut palautetta siitä että hallitusohjelmassa luki että nimenomaan tänne etelä suomeen tulee näitä hankkeita mutta katsokaa lopullinen tulos

no tämä on aivan totta mitä te toteatte tästä että kun näihin painoihin ja mittoihin tuli lisää eli raskaampia kalustoja pystytään nyt viemään se on aikaansaanut sen että me tarvitsisimme sitten kunnon siltoja

se on valitettavaa ja siitä syystä olen sitä mieltä että perustienpito olisi se ykkösasia aivan niin kuin edustaja vehviläinen aikaisempi liikenneministeri toteaa

ollaanko kävelty nyt selonteon ohitse

jos teillä on ehdotuksia mitkä näistä hankkeista jätettäisiin pois niin minä mielelläni ottaisin niitä vastaan koska se olisi tärkeä lista jos tehdään priorisointeja että te kertoisitte mitkä hankkeet te haluatte pois täältä

on sovittu että se viedään heti talouspoliittiseen ministeriryhmään kun meillä on tarkemmat selvitykset ja kun meillä on käyty läpi nämä kustannusvaikutukset siitä tiestöstä ja ratahankkeista ja käyty keskustelut yaran kanssa siitä mikä on se kompensaatiomahdollisuus heiltä

mutta nyt on tietysti se että me haluamme huolehtia siitä että sille ilmailuharrastukselle mikä siellä on aivan upeaa varmistetaan paikka ja siinä pitää tietysti vielä monia asioita tehdä

valtionosuuden vähentämiseen vaikuttavat eniten aiemmissa kehyspäätöksissä tehdyt valtionosuuden leikkaukset se kä ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistukseen liittyvä vähennys elikkä kun rahoitus meni ammattikorkeakouluilta valtiolle niin se vähennettiin sitten valtionosuuksista kunnilta